suomen alueen puolustaminen ei ole tarkoituksenmukaista muuta kuin laajempien turvallisuusuhkien yhteydessä ja siitä eivät päätä suomalaiset vaan päätökset tehdään muualla meitä kuulematta olimmepa neuvottelupöydissä tai emme

tutkimuslaitosuudistukseen sisältyy todellakin myös rahoitusvälineen muodostaminen strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen luominen

tämä on aivan fakta ja tämä myös heijastaa poliittisen oikeiston ja elinkeinoelämän tahtotilaa

uusiutuva energia ja energiatehokkuus tarjoaisivat kuitenkin töitä nimenomaan niillä aloilla jotka ovat kärsineet pahimmin taantumasta ja jo sitä ennen alkaneesta metsäteollisuuden rakennemuutoksesta

erityisen keskeisenä harmaan talouden torjunnassa näen kysymyksen siitä aiotaanko lähetettyjen työntekijöiden systemaattiseen alipalk kaukseen ja työsuhteen vähimmäisehtojen polkemiseen tosiasiassa puuttua vai tyydytäänkö edelleen näennäisratkaisuihin

talvitie puuttuu myöskin tässä artikkelissaan siihen miten euroopan unioni nivelletään tässä perustuslakiesityksessä

takaisinperintä merkitsee että todellisuudessa vammautunut työntekijä ei saa työperäisestä vamman aiheuttamasta haitasta lainkaan korvausta

työpaikkoja syntyisi metsäteollisuuteen konepajateollisuuteen rakennusalalle sekä tuotannon hajauttamisen ja bioraaka aineen hankinnan muodossa myös suomen maaseudulle ja itä ja pohjois suomeen

arvoisa herra puhemies

hän toteaa

sosiaalisten ongelmien lisäksi joihin zyskowicz täällä viittaa siis toimeentulo ongelmiin halpatyövoiman laajeneva käyttö murentaa vakavasti yhteiskunnan veropohjaa ja vääristää yritysten kilpailutilanteen

vastauksena edustaja kanervalle täytyy todeta että kyllä sotilaspolitiikassa yleisesti pidetään tosiasiana että keski afrikan tasavalta toimii itse asiassa sotilastukikohtana ranskan laajemmassa francafrique strategiassa ja lähtökohdat nousevat juuri tästä

suvereniteetin automaattista ja vapaaehtoista kaventamista pitää välttää viimeiseen asti saatikka että se kirjoitettaisiin perustuslakiin

herra puhemies

juuri tästä syystä olemme tämän lakialoitteen tehneet jotta tämä epäoikeudenmukainen tilanne mahdollisimman pikaisesti korjattaisiin

näihin viisaisiin ajatuksiin on helppo yhtyä

odotan hallitukselta konkreettisia toimia ei pelkkiä näennäisiä lakimuutoksia

suomen perustuslakiin ei tule kirjata eu jäsenyyttä

arvoisa herra puhemies

uskon että jos tämä ongelma koskisi suurituloisia korkeasti koulutettuja olisi ongelma jo ajat sitten hoidettu mutta kun on kysymys raskasta kuluttavaa työtä usein teollisuudessa tekevien ongelmista asia näyttää vuodesta vuoteen jäävän korjaamatta

se ei ole mikään muodollinen kirjaus tai jotakin realismia vaan se on nimenomaan kannanotto meidän vielä jäljellä olevaa itsenäisyyttämme ja suvereniteettiamme vastaan

tässä on nyt se sitomaton papin säkki joka vuotaa pohjasta ja josta voi nostaa vapaasti erilaisten himashöttöraporttien teettämiseen

turun käräjäoikeus antoi viikko sitten tuomion jutussa joka koski ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä puolalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä

siitä tuli ulkomaisen halpatyövoimavuokrauksen sillanpääasema josta epäterveet ja rikolliset käytännöt levisivät laajasti rakennuksille ja telakkateollisuuteen

määrärahat ovat valtioneuvoston yhteisessä käytössä ja niitä otetaan yhteisiin hankkeisiin horisontaalisiin hankkeisiin ja ministeriöiden hallinnonalakohtaisiin päätöksentekoa tukeviin tutkimushankkeisiin kuten hanketiedotteessa todetaan

sen takia kannatan täällä ed

tennilän tekemää hylkäysesitystä ja myöskin lausumaehdotusta

sen takia toivon tälle aloitteelle vakavaa käsittelyä ja tukea

työnantaja teetti keskimäärin tuhat tuntia ylityötä vuoden aikana ja tämä juttu sitten puitiin turun käräjäoikeudessa

piittaamattomuus suomalaisista työehdoista systemaattinen veronkierto ja kymmenientuhansien vuokratyöläisten kierrätys ovat olleet suomalaisten viranomaisten erityisessä suojeluksessa

tutkimus ja selvityshankkeita suunnitellaan ja koordinoidaan valtioneuvoston päätöksentekoa palvelevan tutkimuksen suunnitelmassa jonka valtioneuvosto vahvistaa

yritysten otteiden kovuutta kuvaa hyvin se että voimalan hitsauksesta vastaava ranskalaisyritys maksoi ulos työmaan pääluottamusmiehen

nämä kaikki suuntaviivat kyllä vievät tutkimukselta itsenäisyyttä riippumattomuutta ja varmasti myös vaikuttavat tieteelliseen sisältöön

puhemies

arvoisa herra puhemies

räikeimmin on rikottu lupaukset kotimaisista työllisyysvaikutuksista

koko tätä tutkimusmiljoonien kaappausta tai sen valmistelua johtaa entinen kokoomusministeri olli pekka heinonen

se yritys on heitetty ulos telakalta

tutkimusta ei ole voitu riittävästi ohjailla suuryritysten lyhytnäköisiin tarpeisiin ja varsinkaan kokoomusideologian ja erityisesti yhteiskuntatieteen tuhertajien pönkittämiseen

kansalaiset ovat yli vuosiansionsa verran veloissa pankeille

emme todellakaan moiti ranskaa ranskana ja nyt on vielä melko turhaa jälkikäteen tuomita myöskään tätä siirtomaa aikaa

nyt hallitus on luonut säkin ja avannut nyörit

siellä se on sanottu aivan selkeästi ja suomeksi että siirtymäaikana tämä valtionyhtiö siirtyy näiden yksityisten toimijoiden käsiin

valtion ja keskuspankkien tukitoimien kautta he joutuvat vielä pitämään ahneet ja vastuuttomat liikepankit pystyssä

yritin vain avata sen tosiasian että euroopan unionin merkittävät suuret jäsenmaat jättäytyvät tästä operaatiosta pois juuri sen takia että ne arvioivat operaation ranska johtoisuuden tulokset hyvin heikoiksi

mikä vaikutus tähän kiertotien etsintään oli sillä että suomen valtiojohto antoi julkisen lupauksensa yhdysvalloille ja natolle jo chicagossa pidetyssä naton huippukokouksessa vuosi sitten

arvoisa herra puhemies

ylipäätään meidän keskustelussamme täällä on hyvin vähän sivuttu ja valiokunnissakin erittäin vähän sivuttu sitä tosiasiaa että kun valtio hajoaa etniset erot astuvat peliin vaikka sitten poliittiset ja taloudelliset intressit ovat vahvasti taustalla

elikkä olen kaivannut täällä kyllä keskustelua siitä käytännössä etnisestä puhdistuksesta joka tuossa maassa on käynnissä

finanssikriisiä hyödyntäen jäsenmaat pakotetaan mukaan eun vakausmekanismiin jolla rahoitetaan ja pelastetaan pankkeja ja suursijoittajia kansalaisten veronmaksajien kustannuksella

on valitettavaa ja häpeällistä että vasemmisto on tässä uusoikeistolaisessa menossa mukana

tämä on se inhimillinen katastrofi josta pitäisi nyt puhua ja johon pitäisi kyetä sekä poliittisesti että muilla myös humanitäärisillä keinoilla puuttua

pääministeri kiviniemi ja valtiovarainministeri katainen kiemurtelevat eivätkä halua tunnustaa euromaiden kokouksessa antamiaan sitoumuksia

pankkien valta on velkaa

minä olin tietysti puhujana niin valtavan innostunut tästä aloitteesta että en huomannut mikä aloite oli esiteltävänä

velkavetoisuuden seuraukset ovat lankeamassa maksuun seuraukset siitä että löysällä ja halvalla rahalla sekä pääomamarkkinoiden inflaatiolla aikaansaatu kasvu on syöty ennakolta

näyttää siltä kuten tuossa mustajärvi äsken totesi että suomi on antanut euroopan unionille puhevallan ja jos siellä asiat epäonnistuvat suomi seuraa katse e

kyllä se minun mielestäni jos mitä tahansa uudistusta ollaan rakentamassa on vähintäänkin kunnollisen kriittisen keskustelun paikka

hallitus todellakin on ohjelmassaan kertonut lupauksen kansalaisille asettaa työryhmä arvioimaan työeläkeindeksijärjestelmän mahdollisia muutostarpeita

keskustelu on päättynyt kakkoseenkäsittely katseella

heti kun tämä järjestelmä on voimassa syntyy kysymys miksi minä en ole sen piirissä miksi joku muu on sen piirissä

kupla on jo olemassa edustaja sasi se ei ole suinkaan vain muodostumassa

taitettu indeksi on yksi lamavuosina ja sen jälkeen käyttöönotettu säästökeino ja sosiaaliturvan leikkaustapa

kyllä se on elinkeinoelämä ja poliittinen oikeisto joka harmaan talouden torjunnassa on painanut tämän vuosikymmenen menneen vuosikymmenen aikana lukuisia kertoja jarrua kun on joitakin järkeviä tehokkaita valvontakeinoja pyritty saamaan aikaan

kun talous on sen jälkeen kasvanut tuntuvasti ja kun monien väestöryhmien tulot ovat nousseet merkittävästi on aikaisempaa vähemmän perusteita näiden leikkausten voimassaolon jatkamiseen

ei todellakaan ole suomalaisten veronmaksajien velvollisuus maksaa velkamaiden ja siinä yhteydessä ranskan ja saksan pankkien pääomittamista

kyllä nimenomaan ek ja kauppakamarit ovat vedonneet eu oikeuden palveluiden vapaan tarjoamisen periaatteeseen ja vedonneet että tämä periaate estää asettamasta ulkomaisille yrityksille erilaisia velvoitteita kuin kotimaisille

nimittäin olemme sitoutuneet eun yhteisen kannan kahdeksaan lupaharkinnan perusteeseen ja selkeisiin kieltoihin jos on ykn asevientikieltoja tai muita kansainvälisiä päätöksiä tai sitoumuksia

euroopan keinottelukriisin varjolla komissio on astumassa merkittävimmän askeleen liittovaltion suuntaan riisumalla jäsenvaltioilta budjettivaltaa ja pakottamalla hallitukset noudattamaan sisäisen devalvaation politiikkaa kurin politiikkaa kuten täällä pääministeri asian ilmaisi

mutta sitten ei ole toisaalta ollut rohkeutta kirjata näitä selkeistä rajoitteita itse lakiin vaan on menty tähän niin sanotun kokonaisharkinnan viikunanlehden taakse mikä mahdollistaa sitten sellaiset päätökset kuten nyt joulukuussa tehty päätös näiden kranaatinheitinjärjestelmien viennistä saudi arabiaan

elikkä kyllä pidän perusteltuina näitä pykälämuutoksia ja sen takia kannatan niitä

suomessa keskeisenä ongelmana on saada ulkomaalaisille yrityksille edes samat velvoitteet kuin suomala

keskustelu ratkennut ryhdytään yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä miten muka

hän totesi

me vasemmistossa emme ole hyväksyneet kreikka lainaa emmekä irlanti takausta

rehulalle

toinen huomionarvoinen seikka heinosen puheenvuorossa oli se että hän sivuutti kokonaan kysymyksen asevientilupien lupaharkinnan ja lupapäätösten julkisuudesta joka on aivan oleellinen asia ja joka on toteutettu monissa eu maissa niin että reaaliaikainen tieto on avoimesti saatavilla internetissä

mutta kun katsotaan mihin tässä osoitetaan lisäresursseja niin todella tähän lakiesitykseen ei jää muuta jäljelle kuin tämä sanktio osa pelkkä keppi

jos kykenette jotakin muuta osoittamaan niin minä pyydän että osoitatte

tavoitteiksi asetetaan meille myös eläkeiän nostaminen yksityisen eläkesäästämisen merkittävä tukeminen ja eläkeleikkaukset

arvoisa herra puhemies

euromaiden kilpailukykysopimus eurosopimus jonka hallitus on hyväksynyt esittää työmarkkinoilla ay liikkeen sopimusvapauteen puuttumista palkkakehityksen rajoittamista ja yksikkötyökustannusten tiukkaa seurantaa

minulla ei ole lisättävää siihen konkretiaan joka tuli täällä esille edustaja mustajärven ja edustaja niinistön puheenvuoroissa

ehdotuksen mukaan keskitetystä palkkaratkaisusta tulee luopua julkisella sektorilla on noudatettava tiukkaa palkkamalttia ja julkisia palveluja on rajoitettava

pohjoiseurooppalaisen ilmatilan toiminnallisen lohkon perustamisella on siinä määrin sotilasilmailuun ja maanpuolustukseen ulottuvia vaikutuksia että sen käsittely on syytä liittää turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteyteen ja erityisesti pohjoismaisten ilmavoimien yhteistyö ja verkostokehysten kokonaistarkasteluun

tällä linjalla kannatan edustaja mustajärven tekemää hylkäysesitystä ja siihen liittyvää lausumaa

puhemies

ammattiyhdistysliike on aivan oikein laajasti koko euroopassa tuominnut komission ja suurten jäsenmaiden esitykset

nyt viimeistään pitäisi myös meillä kyetä näkemään euroopan unionin kehityksen todellinen luonne

puhemies

eikä niinkään usein mutta keskimäärin pyöristettynä kahtena vuotena

siksi suomen puolustusvoimien integroituminen yhteiskäyttöiseksi naton järjestelmien kanssa on hoidettu sotilashallinnon puolustusministeriön sisäpiirin nato vaihto oppilaiden toimesta

tästä tietojen julkisuudesta on kyllä aivan riittävästi konkreettista tietoa ja näyttöä median edustajilta ja tutkivien journalistien taholta jotka joutuvat tekemään suomen aseviennin todellisista luvuista vuosien työn ja eri tullitilastojen ja muiden kautta selvittävät sitten mikä on todellisuus

pitkässä prosessissa on otettu useita merkittäviä askelia alkaen ilmatilannekuvan vaihdosta yhteistoimintakykyjen kehittämiseen naton ilmapuolustuksen kanssa

syy tietenkin tähän poikkeukseen on elinkustannusten poikkeuksellisen rajussa kasvussa ja toisaalta euroalueen toiseksi hitaimmassa palkkakehityksessämme

tämän viikon alussa vierailimme puolustusvaliokuntana pohjois karjalan prikaatissa kontiolahdella

tuossa yhteydessä oli tilaisuus keskustella sikäläisen muonituskeskuksen henkilöstön edustajien kanssa ja he todella hämmästelivät sitä miten huonosti tämä koko asia ja tämän yhtiöittämisen toteuttaminen on hoidettu

on puututtava kriisin syitä ja tuolla minä sitä syihin rajoittamalla finanssipääoman valtaa verottamalla keinottelupääoman liikkeitä ja irrottamalla valtiollinen rahoitus yksityisten rahoitusmarkkinoiden puristuksesta ja hallinnasta

suomen puolustusteollisuuden osalta kannan syvää huolta työpaikoista ja erityisesti koska ne ovat metalliteollisuuden työpaikkoja ja itselleni ala on erittäin läheinen

mutta pääsääntöisesti palkkakehitystä paremmin painottava puoliväli indeksi johtaa eläkkeensaajan kannalta parempaan lopputulokseen kuin taitettu indeksi kuten tässä edellä totesin

tarvitaan radikaali muutos jossa kansanvalta ulotetaan sinne missä nyt määrää suuri raha